kun organisoidaan uudelleen näitä viranomaisia niin surullista on ollut huomata se että nämä suunnitelmat ovat korkeiden virkamiesten johtamia ja näissä suunnitelmissa joissakin pyritään keskittämään näitä olemassa olevia virkoja ja toimipaikkoja johonkin suurempaan kaupunkiin

minä kiinnittäisin tässä mielessä huomiota myös perhepolitiikkaan ja suvaitsevaisuuteen

otan esimerkiksi satakunnan lääninhallituksen toimipaikan

me tiedämme että mitä nuorempana alkoholinkäytön aloittaa sitä suuremmalla todennäköisyydellä nämä ongelmat myöhemmin tulevat esille

jos me katsomme mitä alkoholin määrätön nauttiminen aiheuttaa niin jos päättää alkaa ryypätä varmuudella tipahtaa töistä ulos yhteiskunnasta ulos menettää perheensä rikkoo ystävyyssuhteensa menettää omaisuutensa velkaantuu ja hyvin usein joutuu rikoksen uhriksi tai itse rikoksen tekijäksi

yksi synkkä puoli joka liittyy tähän yhteiskuntaan muutoin on viimeisen vuosikymmenen aikana yleistyneet ravintoloiden aukioloajat ovat kyllä yksi synkkä puolia

se on sijoitettu sinne valtion virastojen toimintojen yhteyteen

arvoisa puhemies

nythän monet ravintolaan lähtijät lähtevät puolen yön aikaan ravintolaan ja sitten neljän aikaan tullaan ulos ja ollaan vielä pari tuntia kadulla jos vielä tolpillaan ollaan

meillä on virkakoneisto valtavan suurelta osin valjastettu pelkästään päihteiden käyttäjien aiheuttamien ongelmien vuoksi

kaikki toimivat tämän porin toimiston henkilöstön toiminnan piirissä

lisäksi alkoholitarkastajat jotka ovat siellä tekevät erittäin tärkeää yhteistyötä eri viranomaisten kanssa sosiaaliviranomaisten kanssa erityisesti poliisiviranomaisten kanssa tarkastavat suuria yleisötilaisuuksia muun muassa pori jazzin ennen jälkeen ja koko tämän toiminnan ajan

meillä on sosiaalitoimi joka työkseen yrittää selvittää tätä päihteiden ja huumeiden ja alkoholin vaikutuksien uhrien seurauksia joita uhreille ja läheisille tulee

meillä on opetusviranomaiset jotka joutuvat kohtaamaan häiriintyneitä lapsia sen vuoksi että koti on päihteiden vallassa

kuitenkin on tullut tietoon suunnitelmia että tämä toimipaikka voitaisiin mahdollisesti keskittää turkuun

eikä tämä todellakaan millään tavalla liity tiukkapipoisuuteen vaan se on sitä raadollista suomalaista elämänmenoa tällä hetkellä

kun ajatellaan näitä yksilöitä niin kannattaa miettiä sellaista asiaa että kun me kiireessä menemme tuolla kylillä ja kaupungilla me emme huomaa ympäröivää yhteiskuntaa näiden ihmisten osalta

käytännössä käy niin että tämä viranomaistehtävä heikkenee siis tämä lupatarkastus

katsokaa hyvät ystävät avatkaa silmänne ja katsokaa missä hyvänsä suomen yhteisössä kunnassa kaupungissa niin ei kovinkaan monta sataa metriä tarvitse kävellä kun siellä on työikäisiä nuoria istumassa syrjäytyneinä täysin elämänsä menettäneinä päihteiden vallassa olevina

kenellä yrittäjällä joka hyvin tiukasta euronsa ottaa ja työntekijän työllistää on mahdollisuus lähteä istumaan jonnekin satojen kilometrien päähän virastoon hoitamaan näitä erilaisia lupa asioita

eivät nämä ihmiset varmasti silloin alun perin ole ajatelleet että heidän elämänsä olisi sillä tasolla

arvoisa puhemies

toivon että kun täällä käydään keskustelua ja evästytään myöskin valiokunnissa otetaan huomioon nämä näkemykset ja myöskin ministerit kantavat huolta siitä ettei käy niin että jotkut virkamiehet lähtevät siirtämään näitä palveluita jonnekin muualle

tämä hallituksen esitys laeiksi autoverolain ja arvonlisäverolain ja ajoneuvolain muuttamisesta on sillä lailla hyvä että tässä huolehditaan ympäristöasioista ja parannetaan ympäristön tilaa ja vähennetään saastumista

minä en usko yksinomaan joihinkin hinnankorotuksiin tai saatavuuden rajoituksiin vaan meidän täytyy asenteissa lähteä siitä että me itse toimimme sillä tavalla kuin nykyinenkin lainsäädäntö on

toisaalta tämä kyllä herättää kysymyksen näiden taksien osalta erityisesti tilataksien joita tuolla kunnissa ja kaupungeissa juuri tarvitaan esimerkiksi koulukuljetuksissa ja muissa

en halua uskoa että näin tapahtuu koska meillä on pystyvä ja kykenevä hallitus ja pätevät ministerit jotka ymmärtävät mikä merkitys lähellä olevalla palvelulla on

me tiedämme että aikuiset hankkivat lapsille laittomasti välittävät viinaa ostavat ravintoloissa alaikäisille vievät pöytiin jos ei sitä kontrolloida

arvoisa puhemies

valtion virkamieslain mukaan virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä ja hänen on noudatettava työnjohto ja valvontamääräyksiä

on erittäin tärkeää että meillä anniskelupaikoissa on tiukat säännöt ja että nämä anniskelutyöntekijät noudattavat lakia ja että siihen puututaan

toisaalta jos hän virkatoimiensa ulkopuolella käyttäytyy virka aseman edellyttämän käyttäytymistavan vastaisesti siitä on seurannut toimenpiteitä

jos nyt sitten veromuutokset kohdistuvat enemmälti tämmöiseen tilataksiin niin tämä ed

kuitenkin on tärkeää että me täällä eduskunnassa tuomme esille niitä näkemyksiä joita uudistuksilla ja muutoksilla valtionhallintoon ja yleensäkin on ja sitä millä tavalla ehkä tavalliset ihmiset kokevat nämä uudistukset

ensiksi pitäisi saada laaja julkinen keskustelu jossa me tunnustamme myös näissä keltaisissa lehdissä iltapäivälehdissä tämän ongelman ja sillä tavalla pystyisimme vaikuttamaan aikuisten vastuullisuuteen ja perheisiin

toisaalta eivät nämä vuokrayrityksetkään kovin hyvässä tilassa ole niin että niiden lisärasitukset eivät saisi tulla kyllä kohtuuttomaksi

nyt tämä käsiteltävänä oleva laki laajentaa tätä kuuliaisuusvelvollisuutta käräjäoikeuksien tuomarien osalta mikä on erinomaisen hyvä asia koska he eivät ole siinä aiemmin sillä tavalla mukana olleet

on huomattava että tämä uudistus koskee suurta joukkoa valtion virkamiehiä mutta tietysti tämä koskee kaikkia suomalaisia jokaista suomalaista ja silloin suomalaisen ihmisen kannalta ei ole samantekevää kuinka kaukana tämmöinen lakisääteinen viranomaispalvelu on tästä tavallisesta ihmisestä

mutta erityisesti näiden taksien osalta ei ole myöskään oikeudenmukaista sitten se että joku taksimalli selviää vähemmällä ja taas toisille tulee lisää rasitusta

tässä alkoholipolitiikassa kun valtio verottaa alkoholista niin alkoholista tulevia rahoja pitäisi käyttää myös haittojen ehkäisyyn niitä pitäisi pystyä ohjaamaan näille hoitoon pyrkiville ja kunnille ja muutoin ja auttaa sitten koska valtio ottaa siitä hyödynkin

on otettava huomioon että tuomiovallan käyttäminen on merkittävää julkisen vallan käyttöä ja tuomarin arvovaltainen ja vastuullinen asema edellyttävät että tuomari käyttäytyy sillä tavalla kuin tämmöisen korkean virkamiehen tulee käyttäytyä

tämä on aika paljolti hukassa

nyt kun puhutaan ikääntyneiden alkoholisoitumisesta niin siinä onkin taas uusi haaste

tässä kun tätä asiaa lakivaliokunnassa käsiteltiin ja laajasti kuultiin asiantuntijoita todettiin että tämä uudistus on erittäin tarpeellinen ja hyvä kun otetaan huomioon se että käräjäoikeusuudistus on laajentanut näitä käräjäoikeuksia ja siellä on paljon erilaisia virkamiehiä ja työntekijöitä

jos isovanhemmat alkavat sortua alkoholiin millä tavalla se vaikuttaa lastenlapsiin ja muihin

minusta on erityisen tärkeää että rahoitusta entistä enemmän kohdennetaan haittojen vähentämiseen jossa ovat tärkeitä ennaltaehkäisy ja tiedottaminen että toisaalta me uskallamme keskustella yhteiskunnassa tästä ongelmasta me ohjaamme nuoria ja perheitä terveellisiin harrastuksiin ja sillä tavalla vaikutamme ennalta ehkäisevästi näihin ongelmiin ja kannamme vastuuta siitä minkä tämä yhteiskunta on aiheuttanut

tällä hetkellä tuomarit ja muu henkilöstö ovat erilaisessa asemassa nimenomaan tämmöisen varoituksen osalta ja on erittäin hyvä että tämä kirjallisen varoituksen antaminen nyt sitten mahdollistuu ja sillä tavalla myös käräjäoikeuden tuomarit joutuvat samanlaiseen asemaan kuin virkamiehet yleensä

ukkola on rohkea nainen ottaa ihan omasta näkökulmastaan kantaa ja joskus kyllä tuntuu että hän vähän rätkii niitä mielipiteitään miettimättä yhtään sen pidemmälle

jos lapsi harhautuu väärällä tavalla päihteisiin käyttämään niitä ja se aikuisena ja lapsena tulee ongelmaksi niin se on yhteiskunnan sitten kanssa hoidettava jos kerran me näin haluamme

niin kuin täällä oikeusministeri totesi määrätyllä tavalla ja eri lailla ilmentymällä myös käräjäoikeuksien puolella on ollut sellaisia ongelmia joihin on syytä pyrkiä puuttumaan tällä lainsäädännöllä

arvoisa rouva puhemies

ukkola otetaan se miljoona euroa joka menee sotaveteraanien kuntoutukseen ja hyvinvointiin nuorison harrastuksiin kulttuuriin tieteeseen tutkimukseen ja moniin muihin muun muassa hevosjalostuksen ja raviurheilun toimintojen tukemiseen

otetaanko miljardi vielä lisää velkaa vai jätetäänkö kaikki nämä tahot ilman avustusta ja annetaan nämä rahat kansainvälisille miljonääreille ja peliherroille jotka hyötyvät sitten näistä suomen peleistä ja pelaajista ja jätetään pelihaitat vielä suomalaisten maksettavaksi

kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan kannalta on erityisen tärkeää että ihmisoikeudet ja perustuslaissa kansalaisille suodut perusoikeudet voidaan toteuttaa toisaalta se että kansalaisten turvallisuus voidaan taata ja ylläpitää

kaikki sosiaali ja terveysalan ammatti ihmiset tietävät tämän asian kaikki poliisit tietävät tämän asian ja kaikki alan asiantuntijat tuntevat tämän asian ja tämän ongelman

ihmisoikeusloukkauksia on maailmassa tapahtunut ja tapahtuu jotka eivät ole hyväksyttäviä

vähän ihmettelen tätä logiikkaa mutta eihän noissa monesti logiikkaa ole

väheksymättä näitä eun ihmisoikeustuomioistuimen huomautuksia suomi on lähtökohtaisesti oikeusvaltio ja oikeusvaltioon kuuluu että tavallisilla kansalaisilla on turvallisuus ja yhteiskunta vastaa turvallisuuden ylläpidosta

siihen liittyy valtavaa taloudellista rikollisuutta murhia tappoja ryöstöjä ja yhä lisääntyvää törkeää huumausaine ja muuta rikollisuutta

arvoisa puhemies

tölli otti täällä esille tämän sisäisen turvallisuuden ohjelman se juuri kertoo siitä että sen sisältö ja keinojen etsiminen tähän turvattomuuteen ja turvattomuuden tunteeseen ja väkivaltaan ja sen ehkäisyyn ovat yhteiskunnassa hyvin tärkeitä ja me joudumme niitä keinoja etsimään juuri sen takia että meillä on muun muassa tämmöinen päihdeongelma ja alkoholinkäyttökulttuuri

jos me haluamme pitää tavallisesta uhrista ja tavallisesta kansalaisesta ja hänen turvallisuudestaan huolta meidän on säädettävä lainsäädäntöä joka mahdollistaa tämän törkeän rikollisuuden ehkäisyn ja kansalaisten turvallisuuden ylläpidon

ukkola kiinnittää ihan tärkeään asiaan huomiota

tässä mielessä jos me haluamme tämän tavoitteen toteuttaa se edellyttää ajantasaista lainsäädäntöä ja poliisille ja myöskin viranomaisille toimivaltuuksia

näyttämisen viivästymisen estämisen

olen monesti miettinyt kuinka paljon töitä poistuisi esimerkiksi poliisilaitoksilta poliisivankiloilta vankiloilta käräjäoikeuksilta asianajajilta jos meidän kulttuurimme olisi toinen

tuottaa parin tämmöistä viivästymistä hillitsevä ja sen estämiseen pyrkivä laki jossa on tämmöinen oikeussuojakeino myöskin niille joiden jutut ovat viivästyneet niin että ne eivät voi määrättömästi venyä

arvoisa puhemies

tässä kun kuuntelin ed

mustajärven näkemystä ja kun vasemmistoliitolta on kuulunut yleensä yksioikoisia jyrkkiä kapea alaisia näkemyksiä niin nyt tämä menee jo suuruudenhulluuteen kun sekoitetaan jo puolueiden kootkin ja kuvitellaan puolue suuremmaksi kuin on ja jopa niin että toisia puolueita ei ole olemassakaan

uotila nosti tärkeän asian esille sen millä tavalla me itse osoitamme esimerkkiä miten suhtautua päihteisiin ja se ei ole kyllä kovin kunnioitettavaa

esimerkin täytyisi löytyä juuri oikeasta elämäntavasta harrastuksista perheyhteisöstä läheisyydestä ja toisen ihmisen ymmärtämisestä ja hänen asemaansa asettumisesta

kyllä tähän on nyt suomessa tartuttu

nythän monissa terveyskeskuksissa on paljon ruuhkia työntekijät ovat väsyneitä ja kansalaiset odottavat jonoissa eivät saa palveluja niin että tämähän on myös työyhteisöjen ja jaksamisen kannalta hyvä asia että kansalainen voi valita tarvitsemansa palvelun

arvoisa herra puhemies

tämä kunta ja palvelurakenneuudistus on saanut paljon huomiota suomessa julkisessa sanassa ja hyvin paljon kunnallisten päättäjien osalta ja kansalaisten osalta on tähän osoitettu kovasti kritiikkiä ja pohdintaa

arvoisa puhemies

palm puhui täällä turmiolan tommeista että heitä ei voida enää auttaa

tämä lakipaketti kokonaisuutena perustuu siihen että meillä on tehty perusoikeusuudistus perustuslakiin eun ihmisoikeussopimukseen liitytty

siihen liittyy melkoinen arvolataus ja sen vuoksi totean että voi ja aina täytyy auttaa

täällä on jäänyt huomiotta se että kunnan tulee huolehtia joka tapauksessa että sosiaali ja terveyspalvelujen piiriin hakeutuva henkilö saa sosiaali ja terveyspalvelujen toteuttajalta laadultaan hyvää palvelua ja kohtelua ilman syrjintää tämähän on olemassa olevassa laissa

no onko tällainen lainsäädäntö sitten tarpeen

itsekin olen tekemässä työtä noiden syrjäytyneiden kanssa ja rohkenen todeta että menen pitämään ihan ilmaisen joululaulukonsertin näille syrjäytyneille ihmisille

joka tapauksessa suomen väestön voimakas ikääntyminen ja palvelutarpeen kasvu edellyttävät sitä että kunnat pystyvät järjestämään perustuslain mukaisen palvelun sosiaali ja terveyspalveluissa

on hyvä että nyt tämä esitys on saatu täällä käsiteltyä vaikka tämä on ollut valtavan kova työ ja näytti siltä että saattaa kaatua koko esitys

täällä oppositio esittää loppulausuntomenettelystä sellaista menettelyä jossa tutkinnanjohtaja ei voisi juttua päättäessään tehdä sitä normaalin yhteistyön puitteissa syyttäjien kanssa vaan hänen pitäisi ensin kysyä syyttäjältä saako tehdä loppulausuntomenettelyn kysyä mitä kysymyksiä tähän saadaan ottaa minkä jälkeen tämä pitäisi tehdä

tuomitseminen ei näissä asioissa auta vaan ymmärtäminen ja keinojen etsintä ihan laajasti

millä tavalla voitaisiin heidän elämäänsä helpottaa

keskustelin tutkinnanjohtajan kanssa jolla on sata juttua tutkittavana ja useidenkin tutkinnanjohtajien kanssa mutta tämä esimerkkitapaus joka oli vielä etevä rikoskomisarionainen sanoi että jos te sen teette niin nämä jutut jatkuvat entisestään pidemmiksi koska he ovat päivittäin viikoittain yhteydessä syyttäjän kanssa ja kun juttuja valmistuu niin niitä täytyy saada loppulausunnolle menemään

no kunnat ovat tehneet hyvin päätöksiä ja muodostaneet näitä alueita niissä olosuhteissa joita eri alueilla eri puolella suomea on

valitettavasti myöskin poliittisessa keskustelussa on alettu heiluttaa leimakirvestä pieniä kuntia kohtaan ja eri tavalla uhiteltu että kuntien täytyy liittyä toisiin kuntiin ja tehdä suurkuntia

sitten tähän muutosesitykseen liittyi se että kun tämä loppulausunto on saatu näiltä kansalaisilta tai asianosaisilta niin tämä loppulausunto pitäisi vielä viedä syyttäjälle joka taas lukisi sen ja analysoisi onko siinä kaikkea kysytty ja tämähän byrokratisoisi koko homman

ja kovasti on puututtu tähän paras lain hengessä tehtyyn kuntien sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisasiaan ymmärtämättä niiden harvaan asuttujen alueiden ihmisten olosuhteita ja niiden päättäjien paineita etsiä sellaiset kaverit ja kumppanit joiden kanssa muodostuu toimiva alue ja nämä väestökriteerit täyttyvät

arvoisa herra puhemies

on täysin utopistista ajatella että syyttäjä jolla on satoja juttuja pöydällä suurissa pinoissa ennättäisi lukea mitä ne ovat vastanneet ja sen takia palauttaa

se on tässä samassa yhteydessä nyt sitten korjattu koska kömmähdyksen vuoksi se jäi aiemmassa lainsäädännössä huomiotta ja yleisöllä oli epäselvyyttä ovatko nämä notaarien vihkimiset laillisia kun monia aviopareja meni avioliittoon

kun ajatellaan näitä rauhanturvaamistehtäviä minun mielestäni varmaan tulemme jonkin ajan kuluttua siihen että palkat ja ansiot on pakko nostaa merkittävästi korkeammalle tasolle koska nämä kriisipesäkkeet niin kuin esimerkiksi afganistan on varmuudella tulevat vaikuttamaan siihen minkälaiset etuudet tästä työstä saa ja suhteessa siihen vaarallisuuteen

alin oli kun tätä lakivaliokunnan kanta tässä on ainoa oikea ja näin me emme saa tällä esitetyllä tavalla jatkaa näitä tutkinta aikoja vaan tällä tavalla joustavasti yhteistyössä tehdä ja ratkoa nämä ongelmat

arvoisa puhemies

kyllähän tässä uudessa laissa on muutosta aiempaan ja se on toimivalta joka annetaan kuntaosastolle valtiovarainministeriölle jopa pakolla muodostaa kuntayhtymä tai sellainen yhteisö joka tarjoaa nämä palvelut tai määrätä siitä mitä siellä tapahtuu

onhan tässä yhteistyövelvollisuuteen tehty monia monia vaatimuslisäyksiä ja keskeisin niistä lienee se että kun poliisi voisi lopettaa jutun tutkinnan jos ei ole rikosta niin tässä tilanteessa näistä jutuista joista on syyttäjälle ilmoitettu on keskusteltava syyttäjän kanssa jotta se juttu voidaan lopettaa

tietenkään meillä ei ole varaa vaarantaa tätä rauhanturvatoimintaa ja tässä mielessä työn vaarallisuuden vaativuuden ja ansiotason pitäisi olla oikeassa suhteessa

tämä on se kuntademokratian ja perustuslain kannalta keskeisin kysymys mielestäni ja kysymys joka myöskin kansalaisia huolettaa

toisaalta tulisiko se palkkio tai palkka sitten niin korkeaksi että voitaisiin peruuttaa tai lopettaa tämä pitkään kymmeniä vuosia ollut ajoneuvontuontietuisuus

tässä siis syyttäjä tulee nyt sitten esitutkintaviranomaisen tutkinnanjohtajan toimialueelle ja suomessa lain mukaan esitutkintaa johtaa poliisi ja se rikostutkinnan tutkinnanjohtaja ja se on se lähtökohta

arvoisa puhemies

mustajärveä

palmia kiitän asiallisesta täydentämisestä

siinä haluan herättää kysymyksen että kun siellä kaikki eivät ole upseereja eivätkä myöskään välttämättä suoraan rauhanturvaajia niin onko mahdollista että kaikilla olisi niin korkea palkka se olisi tietenkin hyvä että he kaikki voisivat ostaa vaivattomasti auton ja maksaa siitä kaikki verot

teillä tosiaan loppui puolueet se on totta koska kommunismi kuoli idea kuoli täytyi keksiä joku liitto jolla toimitaan

oinonen käytti sinänsä ihan ansiokkaan puheenvuoron mutta en voi olla korjaamatta hänen virheellisesti esittämää näkemystään siitä että tällä estettäisiin turvapaikkahakemuksen tekeminen

me otimme siihen selvän kannan että ei ole kohtuullista jos olemassa olevat kuntayhtymät pakolla puretaan tai siirretään jonnekin vaan niillä joissa on toimiva järjestelmä kuntayhtymä ja tämä koko on saanut siunauksen tämän tämä koko niin ne täytyy olla mahdollisuus siellä sitten viedä asioita eteenpäin ja tarjota palvelut sillä tavalla

asian esittäminen turmiolan tommin tapaisesti vaan johtaa tämmöiseen ajatukseen koska sillä on määrätty asenteellinen sisältö

tässä lisätään valtavasti myöskin kansalaisten oikeuksia ja valtavasti monimutkaistetaan prosesseja ja ne aiheuttavat joka tapauksessa hyvin paljon työtä poliisille ja kovin huolta kannan siitä miten tavallinen poliisimies joka nyt jo siellä on jaksamisensa rajoilla pienillä resursseilla ja tutkinnanjohtajat jaksavat tämän paketin siellä niellä ja kaikki tehdä

minä kuitenkin tässä tilanteessa pidän tätä erittäin hyvänä ratkaisuna ja vielä korostan sitä että tämä laki selkeyttää ja poistaa epäselvyydet viranomaisten tulkinnoissa

parhaimmassa tapauksessa se voisi auttaa jos me saisimme sosiaali ja terveysvaliokunnasta niin kuin täällä edustaja juuri totesi että tämä keskustelu on hyvä jos me saatais eero valiokunnasta ja eduskunnasta semmoista painetta että näistä verolla kertyneistä varoista täytyy ohjata näiden ihmisten päihteistä vapaaseen hoitoon enemmän rahaa

vaan tällähän oikeasti tarkoitetaan sitä että jos tämä turvapaikanhakija on eu maasta turvallisesta maasta niin nopeutetaan tätä palauttamista ja että näitä aiheettomia turvapaikanhakijoita saadaan vähennettyä

tämmöiset näkemykset ovat kyllä kovin kovin kovin kaukana todellisuudesta

tämän palvelusetelin tarkoitus ei tosiaankaan ole korvata niin kuin totesitte mitään olemassa olevaa järjestelmää vaan täydentää ja mahdollistaa kansalaisille vapaa valinta

tämä hallituksen lakiesitys on erittäin selkeästi tehty ja tätä on helppo tullissa ja viranomaisissa tulkita

se myöskään ei ole tuki yrittäjille

toivon että tässä käsittelyn yhteydessä korostettu resurssien saanti otetaan vakavasti tulevassa hallituksessa eikä ajeta näitä ainoitakin rikostutkijoita ja poliiseja ihan loppuun

se on yrittäjille mahdollisuus tarjota palvelua ja heidän täytyy tarjota sitä sillä hinnalla jonka he siitä palvelusta saavat

kyllä minusta valtio on liian itsekäs ja kerää kyllä voitot mutta sitten tämmöisten ihmisten hoitoon saattaminen ja heidän auttamisensa kyllä kaatuu monesti sekä kunnan varojen puutteeseen että näiden paikkojen kalleuteen ja moniin muihin ongelmiin

pitäisi kolmannen sektorin ja kaikkien eri viranomaisten poliisin sosiaaliviranomaisten terveysviranomaisten pystyä tekemään laaja alaista yhteistyötä eikä tarvitse olla edes hoitopaikkojakaan kun me vaan saisimme oikean kontaktin näihin ihmisiin jotka kamppailevat näiden ongelmien kanssa ja saisimme pelastettua sieltä oikealle tielle

tässä mielessä minusta kerättyjä veroja täytyy katsoa myös haittojen näkökulmasta ja niitä tulee ohjata myös sosiaali ja terveystoimen puolelle erityisesti niin että siellä olisi keinoja kohdentaa toimenpiteitä näiden ihmisten auttamiseksi

toivon mukaan tämä laki edistää sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämistä ja toisaalta sitten säilyttää ihmisillä palvelut ja demokratian vaikuttaa näiden palvelujen tuottamiseen

arvoisa puhemies

suomesta käännytetyt tai karkotuksen saaneet ulkomaalaiset aiheuttavat valtavasti työtä ja kustannuksia meidän järjestelmällemme

se tarkoittaa kansanomaisesti sitä että täällä on sellainen ulkomaalainen joka on karkotettu tai käännytetty sitten suomen valtio on hänet lennättänyt takaisin kotimaahansa jopa parin poliisimiehen mukana ollessa ja olenpa kuullut tarinoita että tämmöinen maasta karkotettu kaveri on sanonut juuri kun kentälle kone on ollut saapumispaikassa laskemassa että ennen kuin he ovat helsingissä takaisin hän on taas siellä helsingissä

vähän semmoista hölmöläisten hommaa on ollut tämä touhu

muun muassa ruotsissa on ollut tämmöinen vapaaehtoinen maastapoistuminen käännytys ja karkotustapauksissa ja nyt tästä tulisi suomessakin laki

tavoite on selkeästi murtaa laki

siinä todetaan että yva menettely ollaan arvioimassa uudelleen koko tämä yva lainsäädäntö ja sen toimivuus

tässä yhteydessä apulaisoikeusasiamies jääskeläinen kiinnitti huomiota siihen että ilmeisesti on tarpeen myös suhteuttaa tämä yva prosessi voimassa olevaan muuhun lainsäädäntöön mikä merkitsisi varmaan sitä ettei nyt mitä tahansa voida alkaa yvata ei kansallispuistoja ei luonnonsuojelualueita rakentamisen näkökulmasta

nämä muutokset ovat erittäin tervetulleita mutta kovin hitaasti tämä tänne tuli vaikka tätä on monta kertaa täällä monella suulla vaadittu

mielestäni nämä ovat tällaisia positiivisia huomioita

arvoisa puhemies

on erittäin arvokas asia että oikeusvaltiossa kansalaisilla on mahdollisuus käydä kuninkaissa jos käyttää tuommoista perinteistä termiä hakea parhainta mahdollista oikeusturvaa

sen vuoksi myös meidän täytyy pitää huoli että eduskunnan oikeusasiamiehen virastossa on ne toimintaresurssit riittävä henkilöstö kokenut hyvä henkilöstö joka on motivoitunut tehtäviinsä saa hyvän työnohjauksen ja hyvät työpaikkaolosuhteet että siellä voidaan todella hoitaa tätä tärkeää tehtävää mahdollisimman hyvin

arvoisa herra puhemies

kyllä tämä koskee talousrikollisia ja talousrikoksista tuomittuja

kansalaisen oikeusturvan kannalta on lähtökohtaisesti aivan keskeinen asia se että suomessa on lainsäädäntö joka nauttii kansalaisten luottamusta